eli kaiken kaikkiaan maa ja metsätalousministeriön pääluokan osalta jaoston puheenjohtajana olen varsin tyytyväinen näihin lisäbudjetin lisäyksiin

jos ajatellaan näitä asuinalueitten kilpailuja niin monet kaupungit ja kunnathan lähtevät siitä että tavallaan isoista aluerakentamiskohteista on kilpailu johon keskisuuret ja pienet rakennusliikkeet eivät juuri pysty millään pääsemään sisään ja se kyllä on vääristänyt kilpailua enkä tiedä että tällä nyt sitä ratkaistaan mutta toivottavasti ainakin tavoite ja idea ovat ihan hyviä

lopuksi voisi kyllä todeta sen että pitäisi vähän saada tuota uutta rytmiä ja tekemisen meininkiä tähän päätöksentekoon myöskin tuolla hallituksen sisässä

hallintopakon osalta on varmasti ihan hyvä että lainmukaisesti rakennetaan mutta erityisen huonoa minusta on se että täällä alueitten käytön tavoitteissa on aikanaan todettu että uusia asuinalueita ei saa sijoittaa irrallaan yhdyskuntarakenteista

kun aikanaan puolustusministerinä oli edustaja kääriäinen silloinhan tämä homma pantiin liikkeelle sijoituspaikka on kuopio niin minä uskon että tässäkin salissa suuri osa olisi hyväksynyt senkin ratkaisun että tätä olisi lähdetty nykypohjalta kehittämään

me olemme kyllä keskustassa selkeästi ajamassa sitä että jatkossa pitäisi päästä kyläkaavoihin ja sitä kautta myös pienempiä alueita pitäisi voida kehittää ja sitten ne palvelut tulevat sitä myötä että ei lähdettäisi tähän keskittämisen politiikan linjalle niin kuin nyt on ollut selkeästi nähtävissä

minä en siihen lähde mukaan

se on eipäsjuupas leikkiä joka ei johda oikeastaan yhtään mihinkään

totean vaan että tämähän on puolustusministeriön tiimoilta lähtenyt liikkeelle ja kaikki tiedämme kuka oli puolustusministeri viime kaudella

eli se siitä

meillähän on joka tapauksessa edessä nyt laajempiakin puolustuspoliittisia keskusteluja tässä salissa lähiaikoina kun tuo puolustusvoimauudistus tulee tänne

sitten olisi tiedetty mikä se todellinen tarve on tässä ruokahuollossakin ja menty eteenpäin sitä kautta

kyllä varmaan on että monessa muonituskeskuksessa tai mitä ne nyt nimeltään ovat tänä päivänä työntekijät ovat epätietoisia ja huolestuneita

autoverolla on useita selkeitä haittavaikutuksia

uskon että osa hallituspuolueistakin olisi nähnyt tämän parempana mutta se vaan tahtoo täällä talossa olla niin että kun hallitus esityksen tuo niin hallituspuolueet tukevat sitä

on aika hämmästyttävää että täällä kaikki vetoavat siihen että pk yrittäjät ovat se taho mistä niitä uusia työpaikkoja syntyy mutta esimerkiksi ne veroratkaisut joita tämä hallitus on tehnyt suosivat suuryrittäjiä

kun hallitusohjelma on ristiriidassa veronkorotuksen kanssa autoveron korotus herättää kysymyksiä siitä mitä autoverolle tapahtuu jatkossa

ilmeisesti sosialidemokraatit ovat kuitanneet sen kokoomuksen tahtotilan että lähdetään sillä ekn linjalla ja tehdään ne veroratkaisut niin että suuryrittäjät hyötyvät

herra puhemies

liikunnalla on aina positiivisia vaikutuksia ja periaatteessa vähäinenkin liikunta auttaa varmasti terveyden edistämisessä tosi paljon

selvää on että nyt esitetyn erittäin tiukan veroa laskevan rajan alla ei ole riittävästi vaihtoehtoja esimerkiksi lapsiperheitten tarpeisiin

autoliitto ry ja autotuojat ry ovat tuoneet esille myös huolensa siitä että kataisen hallituksen arvio autoveromuutoksen verotuloista on ylimitoitettu

ja lähinnä hiihdon näkökulmasta kun itse hiihtoliiton johtokunnassa istun monesti mietitään että mistä tämä menestys sitten voidaan rakentaa onko se pelkästään rahasta

sehän ei lähde rahasta missään tapauksessa pelkästään vaan kyllä koulut ovat keskeisessä roolissa jos suomalaista hiihtourheilun kehittämistä mietitään ja varmaan tämä koskee kaikkia liikuntamuotoja

auto on etenkin syrjäseuduilla asuville välttämätön liikkumisen ja elämisen ehto ja keskusta haluaa kantaa vastuuta myös syrjäseutujen ihmisten mahdollisuudesta saada palveluja

toisena kohtana haluamme nostaa esille kataisen hallituksen esityksestä taksiliikenteelle koituvat lisäkustannukset

yksilölajit eivät ehkä ole samalla keinoin enää suosittuja kuin aikaisemmin mutta kyllä minun mielestäni varmaan yksilölajienkin harrastajia riittää

ja jos mietitään kun itse olen maalta miten maaseudulla voidaan harrastaa

hiihto on varmasti semmoinen että kun tänä päivänä moottorikelkat on melkein joka talossa ja moottorikelkan perään laitettavia latukoneita on paljon niin kyllä sinne kylille niitä latuja näyttää vain tulevan melkein joka kylään

kylä kerää kolehdin ja tätä kautta sitten hoitaa ne maksut

mutta oikeastaan syy miksi tulin tänne puhumaan on se että alueelliset liikuntajärjestöt ovat olleet varsin huolissaan että mitenkä tämä liikuntalaki nyt kohtelee näitä alueellisia liikuntajärjestöjä ovatko ne avustuskelpoisia jatkossakin

tässähän ei tavallaan lakiin siirretä näitä tekstejä ne ovat täällä mietinnössä mutta kun ne on täällä yksityiskohtaisissa perusteluissa aivan pykälittäin mainittu niin minä nyt luotan ja uskon siihen että tämä alueellisten liikuntajärjestöjen huoli on nyt kunnossa ja siitä totta kai pitää lähteä

pitää muistaa kuitenkin että alueellisilla liikuntajärjestöillä on varsin iso merkitys maakunnissa ja ne tekevät todella hyvää työtä

eli lähdetään nyt siitä että tämä mietintö joka on käsittelyssä ne

keskustan veropoliittinen linja on ollut oikeudenmukainen

me kaikki tiedämme että tarvitaan yrityksille kannustimia yrittäjät ottavat riskin ja nyt kun te esitätte huomattavan kovaa korotusta pääomaverotukseen niin oletteko miettineet oikeasti sitä että pääomat uhkaavat karata rajojen ulkopuolelle

me tarvitsemme yrittäjiä jotka työllistävät täällä pitävät talouskasvua yllä ja nyt tämä teidän veropoliittinen linjanne jota te esitätte on juuri kaikelle yritystoiminnalle kovinta myrkkyä tämä mitä tähän talouskasvun tilanteeseen esitätte

täällä edustaja mäkelä oli huolissaan jos uudenmaan vaalipiiri jaettaisiin kahtia ja on käytetty jopa sanontaa että olisi aivan hullua jos tämä jaettaisiin kahtia ja äänestäjät eivät enää tietäisi ketä äänestää

herra puhemies

minua hämmästyttää tämä keskustelu sikäli että kun siellä on kuitenkin se ohtaansalmen silta raja josta alkaa savo ja pohjois karjala on siellä omalla alueellaan

tämä keskustelu on nyt ollut aika keskeisesti siellä alueella

tässä on iso riski että pohjois karjalasta edustajien määrä putoaa roimasti ja etäisyydet kasvavat aivan kohtuuttomiksi

ymmärrän että se rakentamisaikaan tuo sinne työpaikkoja jotka ovat äärettömän tärkeitä mutta kyllähän tämä on laajalti kansallinen hanke

suomen kilpailukyky on tällä hetkellä varsin huonossa hapessa investoinnit ovat jäässä

syynä on hyvin pitkälti erittäin poukkoileva energiapolitiikka tällä hallituksella keskiössä vihreitten päätöksentekokyvyttömyys ratkaista asioita ja sehän näkyy sitten tietysti investoinneissa

minusta on äärettömän tärkeätä että me voisimme rakentaa yhteisymmärryksessä semmoisen energiapolitiikan joka olisi myös yritysten tulevaisuuden investointeja ajatellen semmoinen että he voisivat luottaa että kohtuuhintaista energiaa on jatkossakin saatavissa

kun kuuntelee täällä vasemmistopuolueitten kansanedustajien puheenvuoroja täällä ovat edustajat lapintie ja rajamäki vaatineet jo nyt muutoksia ja korjauksia näihin asioihin olisiko parempi niin että keskusta tekisi lopullisen mallin ja sillä mentäisiin eteenpäin kun näyttää siltä että hallituksella ei ole eikä hallituspuolueilla ainakaan oikeastaan minkäännäköistä kuvaa mihinkä tässä pyritään

arvoisa puhemies

hallitus on ladannut todella paljon paukkuja siihen että yhteisöveron yritysveron keventäminen toisi niitä kaivattuja lisätyöpaikkoja

me kaikki olemme huolissamme tilanteesta mutta asiantuntijat ovat arvioineet että nopeasti tämä ei tule vaikuttamaan

ei ole tullut tämän päivän keskustelussa vielä esille lainkaan se mikä on kreikan kokonaisvelka näitten järjestelyjen jälkeen ja mitä se on suhteessa bkthen

minä haluaisin kuulla onko tätä oikeasti mietitty ja mennäänkö semmoiseen tilanteeseen että mahdollisesti sen jälkeen kun on tehty ne vakauttamistoimenpiteet joita on edellytetty markkinat lainaavat rahaa jotta valtiot saavat oman rahansa ja muut emu maat lainat takaisin

arvoisa puhemies

minä haluaisin valtiovarainministeriltä kysyä

valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja perusteli tätä asiaa ja keskusta vastuullisena puolueena kyllä taloudesta kantaa huolta ihan varma on tämä asia

me vaan linjaisimme näitä asioita vähän eri tavalla

varmaan verotuloja voidaan miettiä että mistä niitä saisi

hallitus on nyt lähtenyt kaivamaan nimenomaan syrjäseutujen ihmisten kukkaroa tässä ja se linja ei välttämättä ole oikea mutta tässä nyt on varmaan näin mentävä

tämä tietojärjestelmä energiatodistusten laatijoista on varmasti perusteltu että ihan kaikki eivät niitä todistuksia kirjoita koska tässä on ollut semmoinen riski että siellä on kaiken maailman maalarit ja muurarit näitä antamassa

on perusteltu näkemys kuten valiokunnan puheenjohtaja sasi totesi että siellä taksien osalta on jo valiokunnassa tätä korjausta tehty

rouva puhemies

taantuma on ohi mutta talouden näkymät edelleenkin varsin vaikeat ja epävakaat

nyt ammattitaito tulee tässä korotetusti esille ja on tärkeätä että se rekisteri myös säilyy ja sillä keinoin ammatillisuus tässä korostuu

sanoisin että korjausliikkeet ovat olleet ihan oikeansuuntaisia mutta hieman vaatimattomia ja sen takia vastalauseessa olemme hieman parantaneet tätä esitystä

arvoisa herra puhemies

siitä aina voimme kiistellä ovatko summat oikeita ja kohdentaminen oikeata mutta kaiken kaikkiaan tässä tämä elvytys on noussut keskeiseen rooliin

se että ministeri kertoi että vanhojen pientalojen energiatodistusjärjestelmä on niin sanotusti vaiheessa osoittaa sen että kansalaisten viesti on otettu vakavasti

täällä nyt on selkeästi myös todettu miten otetaan kantaa näihin katuosoitteisiin ja kiinteistötunnuksiin

tietysti aina pitää olla varpaisillaan mutta en usko että tämän asian tiimoilta nyt tarvitsee erityisen huolestuneita olla tästä nato kytkennästä tämän asian osalta

onhan se aika järkyttävää jos sieltä tietokannasta voi jokainen katsoa minkä verran naapurin talossa menee energiaa ja käydä sitten sanomassa että onpa hatara talo teillä kun näin paljon menee energiaa

tällä hetkellähän tilanne on se että sotilasilmailu käyttää suomessa kaikkia siviili ilmailun sääpalveluja ja sen lisäksi sotilasilmailulle tuotetaan erityisesti sen tarpeisiin suunniteltuja palveluja

sehän työllistää erittäin paljon ihmisiä ja kyllä vaikka se summa mitä valtio tähän panee on pienehkö niin kyllä se saa varmasti keväälle monelle nuorellekin töitä

näihin kannattaa kyllä kiinnittää huomiota

ehkä tuolla puolustusvaliokunnassa jäi semmoisia monia kysymysmerkkejä joihin ei välttämättä saatu perusteellisia vastauksia ja minä luulen että kukaan meistä täällä salissa ei ole ihan varma miten tämä asia sitten menee maaliin koska nythän on kysymys siitä että me emme tiedä me olemme hieman tyhjän päällä siinä kuka tämä tuottaja on onko se suomalainen vai ulkomaalainen yritys vai kuka se on

ei kai lain tarkoitus ole tämmöinen että nämä tietokannat tulevat sitten julkisiksi

tässä oikeastaan vetoaisin yrityksiin että yrittäjät lähtisivät ihan oikeasti tukemaan sitä että ottaisivat kesätyöhön opiskelijoita ja antaisivat niitä työmahdollisuuksia kesän aikana

mutta varmaan rekisteri energiatodistusten antajista on kannatettava

sen takia tässä on paljon kysymysmerkkejä mutta uskon että eduskunnalla on kuitenkin mahdollisuus seurata sen kilpailun jälkeen minnekä tämä asia on menossa ja puuttua tarvittaessa tähän tilanteeseen

pitää muistaa kuitenkin että tällä hetkellä tämä siviili ja sotilasilmailu on integroitu keskenään suomessa kaiken kaikkiaan hyvin tiiviisti ja se toimii erittäin hyvin

täällä puolustusvaliokunnan lausunnossa on erityisesti nostettu esiin tämä puolustuksellinen näkökulma niin kuin meidän tehtävämme valiokunnassa luonnollisesti on nostaa

en tiedä onko valiokunnassa käsitelty tätä asiaa tarkemmin minkälainen fiskaalinen vaikutus tässä on valtion kassaan kaiken kaikkiaan tullut mutta tässä valiokunnan kannanotossa tätä ei ole avattu lainkaan

kun täällä on tekstinä että pitäisi varautua poikkeusolojen osalta tähän tehokkaaseen järjestämiseen niin miten se sitten tässä sopimuksessa kirjoitetaan auki se on iso kysymys

olisi ollut kyllä mielenkiintoista sikäli jos olisi tietoa missä määrin tämä on vaikuttanut sitten tuloihin ja kertymiin

sinänsähän tätä kokeilua olisi voinut laajentaa koskemaan koko pohjois karjalaa missä työllisyystilanne on todella huono

miten nämä poikkeusolot sitten otetaan huomioon jos se toimija onkin ulkomaalainen yhtiö se on varmasti ehkä se suurin ongelma

kun ministeri risikko nimesi työryhmän selvittämään tätä asiaa niin työryhmä varsin yksimielisesti päätyi siihen että hoidon porrastamisen lähtökohtana terveyspiirit ovat ainut malli jolla voidaan kustannuksia vähentää ja saada kaikkiin kuntiin terveydenhuoltopalveluja

tässä on vain muutamat kunnat ja pielisen karjala otettu esille mutta on toisaalta hyvin perusteltua se että tätä jatketaan mutta kuitenkaan ei laajenneta koska kuntaliitoksia on tapahtunut

minä kysyn vaan miten te kuvittelette että tällä järjestelmällä voidaan kaikkiin kuntiin saada hyvä terveydenhuollon taso ja samalla alentaa myös erittäin korkeita kustannuksia

mutta ihan hyvä periaate tässä varmasti on ja kannattaa seurata sitten mitä vaikutuksia tällä kaiken kaikkiaan sitten on tähän kertymään

kaiken kaikkiaan monta kysymystä on auki ja tulevaisuus näyttää minne tässä ollaan sitten menossa

seuraamme mielenkiinnolla sitten lopputulosta ja tarvittaessa varmaan eduskunta puuttuu jos hakoteille ollaan menossa

arvoisa herra puhemies

mutta kyllä minä olen huolissani myös alueellisten ja paikallisjoukkojen varustamisesta ja nyt kun tämä budjetti laskee tässäkin esityksessä on kysyttävä ministeriltä ihan suoraan onko ministeri huolissaan paikallisjoukkojen ja alueellisten joukkojen varustamisen osalta koska me olemme aikataulullisesti aika paljon jäljessä

arvoisa herra puhemies

yleiskeskustelun aikana on selkeästi käynyt ilmi että suurimmassa osassa ryhmäpuheenvuoroista ja käydystä keskustelusta ollaan huolissaan puolustuksen resursseista ehkä vasemmistoa lukuun ottamatta

tämä on äärettömän tärkeä asia

toki kaikki olemme varmaan huolissamme puolustuksen tilasta tällä hetkellä koska kertausharjoitukset on lähes vedetty nollaan samoin maastovuorokaudet ja varuskuntia on pantu kiinni

täällä on käyty erittäin hyvää keskustelua tästä asiasta ja kun itsekin olen tuolla kolovedellä käynyt samoilemassa niin täytyy sanoa että todella hienoa aluetta kaiken kaikkiaan